aivan varmasti on eriarvoisuutta liittyen siihenkin miten eri paikkakunnilla toimii perusterveydenhuolto ja miten kouluterveydenhuolto ja niin edelleen

jotta tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lakia varten saataisiin kentältä arvokasta kokemusta ja tietoa käynnistetään sosiaali ja terveydenhuollon kokeilu josta on tarkoitus säätää määräaikaisella sosiaali ja terveydenhuollon kehittämistä koskevalla lailla

en ole sanonut että siellä kolmikantaneuvotteluissa ja työmarkkinajärjestöjen pöydässä on indeksiasiat tällä hetkellä vaan nimenomaan siellä on kysymys erityisesti tästä työurasta

kyllä sosiaali ja terveysministeriön tehtävänä on nimenomaan seurata sitä asiaa ja myöskin käydä jatkuvaa keskustelua näitten eläkeyhtiöitten kanssa

arvoisa rouva puhemies

jos tästä halutaan keskustella niin varmasti kela valtuutetut ottavat tämän sitten pöydälle ja miettivät tarvitseeko siellä olla näin tarkasti sanottuna mutta perustelunsa tällä varmasti on

jokaisella yhtiöllä on tietysti omat tehtävänsä ja nimenomaan se että on tuottavaa ja turvallista rahoitusta se on sen lakisääteinen tehtävä mutta totta kai sosiaali että ministeriökin

mutta siihen mitä kysyitte ensin ammattikorkeakouluopiskelijoitten opiskeluterveydenhuollosta joka on todella järjestetty eri tavalla kuin tiedekorkeakouluissa eli yliopistoissa

ja sitten tästä meidän suosituksesta on kyllä myöskin lähtenyt jokaiseen vanhustenhuollon organisaatioon tieto

lain tavoitteena on tukea kuntien työtä sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisessä nykyisessä tilanteessa jossa rakenteita koskevan lainsäädännön laaja alainen uudistus on kesken

sitten on myöskin tutkimusta jatkettu sitten on hoito ja tutkimus ja diagnostisointi varmistettu sillä tavalla että me olemme pyytäneet että helsingin yliopistolliseen sairaalaan perustetaan tällainen koordinaatioryhmä parhaat asiantuntijat ja tämä pyyntö on siis vuoden alusta lähetetty sinne ja hus on heti sen perustanut ja sosiaali ja terveysministeriö sen koordinaattorin maksaa

mielestäni tämä työryhmä joka on nyt tehnyt tämän ensi vaiheen elikkä tämän säästökaavan etsinyt on kyllä pyrkinyt ottamaan huomioon juuri nämä reunaehdot elikkä sen että ne jotka joutuvat paljon käyttämään lääkkeitä myös hyötyisivät tästä lääkekorvausjärjestelmästä kaikkein eniten mutta että ei tulisi sitten ongelmia jos on vähävarainen käyttää niitä lääkkeitä mitä tarvitsee

valitettavasti nämä ovat sellaisia salassa pidettäviä asioita joten en voi avata sitä mitä on tapahtunut

jos ihmisellä on jotain ongelmia joita hän menee sinne hoidattamaan niin aina arvioidaan tietysti sitä mikä on se syy ja mikä on siihen käypä hoito

mutta se mitä tarkoitin on että nämä indeksiasiat joita arvostettu edustaja kysyi ovat kaikki osa tätä isompaa kokonaisuutta eli kun me saamme ne ratkaisut sieltä työmarkkinajärjestöiltä hallitus arvioi niitä käy keskustelun ja näitä kaikkia tarkastellaan kaikkia mitä nyt on pöydällä ja pitää tarkastella ihan kaikkea työuraan liittyvää asiaa

yliopistoissa sen järjestää yths eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja meillähän on ollut työryhmä sitä varten että se selvittää miten me voisimme järjestää sen samalla tavalla kuin tiedekorkeakouluissa

samalla varmistetaan että kuntien käytännön uudistustyössä havaitsemat ongelmat ja lainsäädännön kehittämistarpeet saadaan huomioitua tulevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa

se edellyttää nyt sitten rahoituksen selvittämistä koska ythsäähän rahoittaa kela ja sitä kautta vakuutetut elikkä palkansaajat ja nyt on käyty työmarkkinajärjestöjen kanssa neuvotteluja että me saisimme esimerkiksi kahdelle paikkakunnalle suomessa tällaisen kokeilun jossa voitaisiin kokeilla ja kehittää ammattikorkeakouluihin tätä yths tyyppistä palvelua

olen samaa mieltä mitä täällä on todettu keskustelussa että kaikki eivät kuitenkaan pysty nettiä hyödyntämään ja siitä syystä tämän palveluverkon kuitenkin pitää olla hyvä

kuulin tänään komissaarilta että meillä myöskin euroopan alueella euroopan lääkevirasto ja euroopan tautivirasto ovat käynnistäneet toisistaan riippumattomat tutkimukset tästä samasta asiasta

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellähän on niin sanottu perusura tai siis viisi euroa eli eurolääkärikoulutus jossa on kaiken kaikkiaan yhdeksän kuukautta terveyskeskusjaksoa

aluekokeilua koskevalla lailla säädettäisiin sellaisista sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen yleisistä periaatteista joista vallitsee laaja yhteisymmärrys

jonkin verran tulee palautetta sitten tästä että nyt kun on keskitetty nämä määrätyt asiat eri puolille suomea niin kuin neuvontapuhelin ja palvelut niin todella kun helsingistä soitat asiasta x saattaa rovaniemeltä vastata joku henkilö

nyt työryhmän esitys on todella harkittavana ja siinä on varmasti vielä keskusteltavaa mutta ainakin peruslinja on se mitä on sovittu

sillä tavalla edistetään työeläkkeitä ja yleensä eläkkeitä ja myös sillä että ihmiset pystyisivät todella sitä työuraa pidentämään ja käymään koulutusta voidakseen olla työssä ja että niitä työpaikkoja on

meillä on todella korkeatasoinen työterveyshuolto

kuntien kannalta onkin tärkeää että lain avulla huolehditaan siitä etteivät kuntien nyt käynnistämät toimenpiteet johda ratkaisuihin jotka olisivat tulevan lainsäädännön kanssa ristiriidassa

mehän olemme tekemässä asetukseen semmoista muutosta että se terveyskeskusosuus pitää tehdä työsuhteessa kuntaan ja se asetus viedään tämän kevään aikana ei

aivan niin kuin kysyjä totesi meillä on todella se työryhmä joka on tekemässä lääkekorvausjärjestelmään uudistuksia ja juuri näillä reunaehdoilla elikkä siinä halutaan että tämä uudistus ottaa huomioon erityisesti heidät jotka käyttävät paljon lääkkeitä ja joutuvat todella maksamaan niistä paljon ja sitten myöskin sitä että varmistetaan myös se että vaikka käyttäisi vähän lääkkeitä mutta ei sitä rahaa ole olisi myös mahdollisuus käyttää lääkkeitä

nyt on tullut vähän kritiikkiä siitä että pitäisi saada soittaa siihen omaan lähimpään kelan paikkaan mutta siitäkin ollaan kelalle viestitetty näitä toiveita

se missä on ongelmia jonkin verran viiveitä on se jos on jatkuvasti pätkätöissä ja on ne blankettien täyttämiset ja nämä koska se on aina niistä henkilöstöresursseista kiinni

puhemies

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisen yleiset periaatteet liittyvät ennen kaikkea sosiaali ja terveydenhuollon yhtenäisyyteen sekä peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhteensovittamiseen

aivan kuten edustaja tietää selontekoahan on noudatettu hyvin tarkasti

työryhmä joka pohti tätä asiaa antoi viime helmikuussa raporttinsa ja siellä lähtökohtana on tietenkin se että meillä pitää olla hoitojärjestelmä tällaiseen vapaaehtoiseen hoitoon kunnossa koska se on aina kaikkein sitouttavinta ja niin edelleen

mutta ymmärrän oikein hyvin sen että kun nämä kela asiat ovat vaikeita asioita monimutkaisia asioita niin on hyvä että asiantuntijuutta sitten keskitetään ja siellä puhelimen päässä on sitten varmasti osaava henkilö

muistuttaisin kuitenkin että tämä hanke vanhojen miks sä eli pandemrix rokote sai euroopan lääkeviraston luvan että sitä pystyttiin jakamaan elikkä se sai todellakin luvan että sitä voitiin käyttää

mutta sitten esimerkiksi kela

mutta työryhmä teki myös esityksen siitä että tulisi olla tällainen tahdonvastainen hoito mahdollista ja tätä lainsäädäntötyötä sosiaali ja

sitten täällä tiedonkulusta sanottiin vielä sen verran jos puhemies saan vähän jatkaa ja nythän kela on mukana siinä kuntakokeilussa jossa ovat myöskin työvoimahallinto ja kunnat ja ne kehittävät sitä yhteistyötä että tieto kulkisi

on tullut paljon palautetta siitä miten kela asioita ja näitä hakemuksia täytetään ja se on aika byrokraattinen viidakko myöskin

sitten meillä on myöskin kaksi muuta kohtaa siellä joissa on jouduttu hieman uudelleen arvioimaan näitä hankkeita ja nimenomaan esimerkiksi tämä edustaja kärnän kysymä on nyt viivästynyt mutta ei missään nimessä pois listoilta

arvoisa herra puhemies

toisin kuin edustaja väittää kyllä meillä valtionosuudet ovat lisääntyneet vuosien varrella ja kaiken kaikkiaan se rahamäärä mitä terveydenhuoltoon laitetaan on lisääntynyt

siinä oli tutkimusta mutta ikinä ei tällaisessa pandemiatilanteessa pystytä tekemään niin pitkälle vieviä tutkimuksia kuin mitä normaalisti rokotteille tehdään

arvoisa herra puhemies

mutta mielestäni on ihan järkevää se että jos tilanteet muuttuvat siellä kentällä niin hanke arvioidaan uudelleen

meillä on juuri saatu hyvää tietoa siitä että oecd maiden tutkimusten mukaan erikoissairaanhoito on meillä laadukkaampaa kuin monessa muussa maassa eli keskiarvoa parempaa

tavoitteena ovat sekä taloudellisesti että toiminnallisesti kestävät rakenteet joissa yksi riittävän iso vastuutaho järjestää kaikki sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelut sekä niitä tukevia erityispalveluja yhtenä kokonaisuutena

mutta sitten on myöskin meneillänsä tällainen kyky hanke jossa esimerkiksi perheille tai työkyvyttömyysuhan alla oleville henkilöille jotka hakevat työkyvyttömyyseläkettä annetaan ihan yhdyshenkilö kelalta ja hän katsoo tämän byrokratian läpi

ja sitten tämä että meillä on todella oma hallituksen esitys valmistumassa siitä että kela voisi antaa kunnille tietoa veteraaneista koska on ollut sellainen ongelma että ei ole pystynyt antamaan tietoa siitä

sosiaali ja terveysministeriön ja opetusministeriön välillä on yhteinen työryhmä jossa pohditaan sitä että jos tapahtuu esimerkiksi jotain tämän tyyppistä ja eräällä lailla menettää tällainen osaaminen heikkenee ja soveltuvuus heikkenee alalle mitä silloin tehdään ja tämä työryhmä jättää nyt ihan lähiaikoina oman raporttinsa

olen itsekin lukenut että julkisuudessa on tällaisia vaihtoehtoja mietitty mutta minä olen itse ymmärtänyt että ne ovat sellaisia erilaisia keskusteluja mitä siellä on käyty

tosiaankin on niin että olemme olleet tänä päivänä muun muassa yhteydessä lääkevahinkovakuutuspooliin joka siis on vakuuttava taho

myöskin dementia joka aiheuttaa nielemisvaikeuksia saattaa aiheuttaa sitä ettei muista syödä ja niin edelleen

tuohan kuulostaa hyvin hurjalta ja toivoisinkin että toisitte ihan dokumentit siitä missä noin tapahtuu ja ihan asiakaskohtaisesti selvitän tämän tilanteen

arvoisa herra puhemies

kyllä tämä on yksi sellainen asia mikä pitäisi olla itsestään selvyys että perheenjäsenet voisivat pariskunta voisi olla samassa hoitolaitoksessa

tietysti juuri se on tärkeätä että keskustellaan näistä puhutaan ja meillä on eri sairauksien käypähoito ohjeita meillä on hyvin korkeatasoinen työterveyslääkärien osaaminen ja varmasti kun tästä keskustellaan se pistää miettimään kuinka paljon itse kukin niitä reseptejä kirjoittaa

mitään lopullista ei ole vielä tullut minun pöydälleni niin että se katsotaan ihan sitten ja sosiaali ja terveyspoliittinen ministeriryhmä ottaa siihen sitten kantaa mutta eri maissa on erilaisia ratkaisuja tehty

jos sairauden tila muuttuu niin silloin muutetaan hoitosuunnitelmaa

vielä jäi muutama kysymys tästä ympäristöministeriön alasta

kaiken kaikkiaan vanhustenhuollossahan meillä on paljon hyviä toimia ja hyviä laitoksia ja kotipalvelu pelaa

sekin on hieman helpottanut kuten tämänpäiväsessä tiedotustilaisuudessa lääkäriliitto on todennut

se on myöskin osa ammattitaitoa se on osa tämän organisaation laatutyötä että meillä on tämä vanhustenhuoltolaki tulossa

kela on kyllä ystävällisesti välittänyt veteraanijärjestöjen kirjeet näille veteraaneille mutta siitä huolimatta veteraanijärjestöt ovat olleet sitä mieltä että se ei ole ollut riittävää ja että veteraaneista pitäisi olla tieto näillä veteraanijärjestöillä ja myöskin kunnilla että se tieto kulkisi

mutta valitettavaa on tämä tieto siitä että ei tämä ole mikään viimeinen

valitettavasti monestakin syystä on sitten sattunut että näin ei ole

mutta nyt vielä peräänkuulutan sitä että vaikka me vain lähtisimme kokeiluun niin me tarvitsemme neuvottelut työmarkkinajärjestöjen kanssa koska vakuutetut maksavat osan siitä kelan vakuutusten kautta

mutta tämä ei poista sitä etteikö meillä ongelmia olisi ja me olemme muun muassa terveydenhuoltolain ja myöskin valtionosuuksien avulla ja myöskin kaste ohjelman kehittämisohjelmien kautta käytävästä toimilla ei näytä me vielä edusti jääskeläisen kehittämässä sitä toimintaa

arvoisa herra puhemies

sen lisäksi on oikeusministerin kanssa pohdittu sitä mitä me voisimme tehdä tämän tyyppisissä tilanteissa voitaisiinko tällaista ennakkolupaa tulisiko laajentaa tämä sama menettely mikä on nyt lasten kanssa työskentelevien kanssa koko hoitohenkilökuntaan

suunnitelmien tulee sisältää kuvaukset siitä kuinka edellä mainittuihin tavoitteisiin alueilla edetään

meillä on lintua ja sikaa jo nähty ja kärmestä ja kirahvia varmaan vielä nähdään elikkä kyllä näitä viruksia tulee ja rokotteita pitää koko ajan kehittää mutta se että me pystymme varmistamaan

viime helmikuussa työryhmä jonka olin asettanut tätä asiaa selvittelemään antoi minulle raporttinsa ja toi esille sen että tarvitaan myös tahdonvastaista hoitoa koskeva lainsäädäntö

meidän on ehdottomasti mietittävä tämä nyt heidän kanssaan voivatko he jo aloittaa tämän käsittelyn ja mahdollisesti myös nopeuttaa sitä korvausjärjestelmää ja mikä on sitten heidän kantansa ja miten yhteiskunta voi tulla tukemaan

mutta me emme voi ihan kaikkea lakiin kirjoittaa esimerkiksi sitä että antakaa riittävästi ravitsevaa ruokaa koska se on yksi ammattitaitoisuuden perusta nimenomaan sen ammattitaidon perusta että näin on

minä luotan tietenkin siihen että kun me nostamme näitä asioita esiin että ne sitä kautta menevät tällaisiksi hyviksi käytännöiksi

lisäksi luodaan mahdollisuus erityishankkeilla selvittää palveluintegraation esteitä ja tulevaisuuden kehittämistarpeet alueiden sekä ministeriön ja sen alaisten laitosten yhteistyönä

arvoisa herra puhemies

hyvä että asia nousee keskusteluun mutta jotenkin ainakin sen mukaan mitä olen keskustellut työterveyslääkäriemme kanssa ja työterveyslaitoksen kanssa ei se suuren suuri ongelma suomessa tällä hetkellä ole

tästähän on keskusteltu oikeastaan viime vuoden puolellakin ja sen keskustelun perusteella ja eduskunnankin toivomuksesta pistin pystyyn työryhmän joka tekee työnsä viime metrejä ja pohtii sitä mitä mainonnalle ja markkinoille tulee tehdä nimenomaan alkoholin suhteen niin että sieltäkin tulee tämän kevään aikana sitten lisätietoa

siitä syystä me tarvitsemme sekä työmarkkinajärjestöt että kuntaliiton mukaan ja valtion rahaa ja sitä tässä nyt kerätään juuri ja tietenkin sitten ythsn joka järjestää sen

nyt on sitten tilanne se että tämä ei ole tietosuojaongelma vaan tämä on nimenomaan salassapito ongelma ja siitä syystä pitää tehdä kela lakiin se muutos

tutkimustyö on se millä me pystymme varmistamaan meitä naittaa turvallista

ennen kaikkea tietysti tarvitaan matalan kynnyksen paikkoja ja palvelujärjestelmä sekä saatavilla olevat palvelut kuntoon mutta myös mahdollisuus tahdonvastaiseen hoitoon

arvoisa herra puhemies

kokeilussa mukana olevien alueiden osalta säädetään tässä vaiheessa lisäksi mahdollisuudesta poiketa eräistä sektorikohtaiseen tietojenkäsittelyyn liittyvistä säännöksistä

kaikki alan henkilöt koulutetaan tähän ja on myöskin organisaatiojohdon tehtävä vartioida että riittävä ravitsemusrikas ruoka on tarjolla

ja se tarvitaanko tämän tyyppinen laki mihin edustaja viittasi niin meillähän on tällä hetkellä arvioitavana kaiken kaikkiaan vanhustenhuoltoon liittyvä lainsäädäntö että mitä korjauksia tulevaan lakiin vanhustenhuollosta tulisi tehdä

tämä kysymys on loppuunkäsitelty sillä seuraa kysymyksen edusti

tämä ei todellakaan ole valtiokonttoria koskeva asia vaan stm antaa tämän mahdollisuuden sitten lailla kelalle ja kela itsekin tästä on samaa mieltä

sitten vielä sanon sen että maaliskuussa en muista päivää mutta se on juuri tänään sovittu tapaan vanhemmat myös näitten korvausasioitten suhteen

arvoisa herra puhemies

yleensäkin tämä köyhyysasia on semmoinen että siinä tarvitaan hyvin monisektoraalisia ja monihallinnollisia toimia ja myöskin monien ministeriöitten toimia

tämä kysymys on loppuun käsitelty

tästä on hyvin ristiriitaista mielipidettä tulisiko se liittää tähän hoitotukeen ja siitä sata komitea itse asiassa esitti että siitä tehtäisiin tarkemmat selvitykset

eli päinvastoin kuin mitä viime viikonloppuna on tiedotusvälineissä ollut niin tätä lakiahan ei olla vielä tekemässä vaan nyt kaikki hyvät evästykset ovat mahdollisia ja työtä

jo viime vuonna kun pohdittiin mitä voidaan tehdä yleensäkin turvallisuuden parantamiseksi yhtenä toimenpiteenä oli nimenomaan se että nyt rekisterissä ovat myöskin neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijat

meillä on muutama palanen vielä hakusessa siis se kuinka paljon vakuutuspooli on tulossa mukaan